itse olen sitä mieltä että uudistukseen on jäämässä edelleen merkittäviä aukkoja

ongelmat eivät kuitenkaan ratkea paperilla ne ratkeavat ohjaamalla rahaa riskiryhmien auttamiseen

vaikka se on luvattu jo ennen vaaleja esittää meille kaikille niin lupauksista huolimatta hallitus ei malliaan ole meille kertonut

arvoisa puhemies

samanaikaisesti kun suomi avaa rajojaan entistä useammille saapuu maahamme myös rikollista ainesta jolla ei ole tarkoitustakaan asettua tänne asumaan ja tekemään rehellistä työtä

jos niistä säästetään tiukkoina aikoina on meillä tulevaisuudessa paljon pahoinvoivia nuoria ihmisiä

tämä on valitettavaa

silloin meille porvoossa vakuuteltiin kuinka kuntaliitoksen hyödyt eivät tule heti alkuvaiheessa meille vaan ajan myötä ne hyödyt sitten näkyvät kuntalaisten palveluissa ja rahapussissa mutta meille on käynyt aivan päinvastoin

harmaa talous rehottaa erityisesti monilla rakennustyömailla joilla suomalaisista työehtosopimuksista ei piitata ja verot jätetään tilittämättä

viranomaisille tehdyn kyselyn mukaan harmaan talouden torjuntamahdollisuuksia ovat heikentäneet yhtäältä harmaan talouden kansainvälistyminen ja talousrikollisuuden ammattimaistuminen mutta toisaalta myös oikeusprosessien pitkä kesto ja viranomaisten resurssien riittämättömyys

harmaan talouden yrittäjärikolliset rikastuvat ja vahvistavat asemaansa suomalaisessa yhteiskunnassa

rahallisesti nollan euron ja muiden pikkukampanjoiden valvomiseen kuluu uudistuksen myötä paljon resursseja joita valtiontalouden tarkastusvirastolla on niukasti

huolestuttavaa onkin viimeaikainen kehitys jossa nämä voimat soluttautuvat suuren rahan avulla myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

tavallisten kansalaisten asumismenojen kasvattaminen ei ole omiaan elvyttämään taloutta

mikäli asiaan tosissaan halutaan puuttua tulisi viranomaisille taata riittävästi määrärahoja harmaan talouden torjumiseen

poliisilla on oltava riittävät resurssit erityisesti talousrikostutkinnassa ja harmaan talouden torjunnassa

nyt meille ovat vielä uutena riesana tulleet nämä elinkaarimallit jotka ovat tavallaan kunnan tällaista osamaksukauppaa mikä on kaikkein kallein mahdollinen toimintatapa toteuttaa palveluja pitkäaikaisissa vuokratiloissa

liian monilla ihmisillä on muutenkin vaikeuksia selvitä laskuistaan

myös eri viranomaistahojen on pystyttävä välittämään ja jakamaan keskenään merkityksellistä tietoa harmaan talouden toimijoiden liiketoiminnasta

mielestäni on edellä kerrottuun viitaten ensiarvoisen tärkeää että poliitikkojen ja puolueiden vaalirahoituksesta tehdään lähiaikoina tässä salissa mahdollisimman avointa ja julkista

myös tarkastusvaliokunnan ehdotus irrottaa harmaan talouden torjunnan viranomaisresursointi tuottavuusohjelmasta on lämpimästi kannatettava

oikeudenmukaista ja järkevää olisi korottaa välillä varakkaiden kansalaisten verotusta mutta sitä lienee tältä hallitukselta turha odottaa

valitettavasti kuntatyönantajan hyvää mainetta on viimeisten vuosien aikana rikottu kun on toteutettu lukuisissa kunnissa henkilökunnan lomautuksia ja jopa irtisanomisia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun kiinnijäämisriski on lisäksi pieni ja sanktiot kevyitä on harmaan talouden kasvu ollut huimaa

esimerkiksi psykiatrisen hoidon saatavuudessa on ongelmia ja tästä johtuen lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolelle aivan väärin perustein

samanaikaisesti kun kokoomuslainen ministeri risikko yrittää edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia pyrkii rkpn ministeri thors päinvastaiseen lopputulokseen toimimalla nuuskateollisuuden näkyvänä mannekiinina

kovemmat sanktiot ja ankara henkilökohtainen korvausvelvollisuus epärehellisille yrittäjille olisivat tehokkaita keinoja hillitä vallitsevaa kehitystä

tämä kehitys on ollut valitettavaa ja se on aiheuttanut suuren imagotappion kuntatyönantajille joita aikaisemmin on perinteisesti pidetty turvallisina ja hyvinä työnantajina

arvoisa puhemies

esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut kuinka sijaishuoltoon ohjautuu lapsia jotka tarvitsisivat ensisijaisesti terveydenhuollon palveluita

todella toivon että näistä elinkaarimalleista myös ministeri varoittaisi kaikkia kuntia

mielestäni nuuskan ja muiden terveydelle haitallisten aineiden käytön puolustaminen ministeritasolla on suorastaan edesvastuutonta toimintaa

varmasti meistä jokainen voi yhtyä tarkastusvaliokunnan näkemykseen siitä että rikollinen tai muutoin lainvastainen käyttäytyminen ei saa muodostua kannattavammaksi kuin lainmukainen menettely

vetovoimaisessa työpaikassa toteutuu oikeudenmukainen palkkaus toimivat työaikajärjestelyt hyvä johtaminen oikea työnjako ja mahdollisuus onnistua työtehtävissä

lapsi ja nuorisopsykiatriaan erikoistuneita terveydenhuollon luvalla toimivia hoitopaikkoja on tarpeeseen nähden aivan liian vähän

piispa pyysi jokaista miettimään mitä konkreettisia tekoja voi tehdä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyväksi

harmaan talouden harjoittajien todennäköisyys jäädä kiinni ja joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen on pieni ja tämä on suuri ongelma

valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan sosiaali ja terveysministeriön on varmistettava lastensuojelun ja mielenterveyshuollon välisen yhteistyön sujuvuus sekä estettävä lasten sijoittaminen lastensuojelulaitoksiin väärin perustein

nämä tekijät pitäisi huomioida kun kuntatyötä kehitetään ja halutaan sinne rekrytoida uutta väkeä

tämä pyyntö oli mielestäni varsin aiheellinen

markku hirvosen asiantuntija arvion mukaan harmaan talouden esiintymisen todennäköisyys on suuri kaikkein pienimmissä yrityksissä

kysyn asianomaiselta ministeriltä onko hän tietoinen tästä ongelmasta ja miten hän vastaa näihin kysymyksiin

hämmästyttävää on se että juuri näillä yrityksillä on vain vähäinen todennäköisyys joutua verotarkastuksen kohteeksi mikä valitettavasti sitten rohkaisee henkilöitä ryhtymään lainvastaiseen toimintaan

hyväosaiset terveet ja varakkaat ihmiset kyllä porskuttelevat eteenpäin epävakainakin aikoina mutta jo ennestään huonossa asemassa oleville taantuma on vakava paikka

lähes kaikki eduskunta ja europarlamenttivaalien ehdokkaat ovat vuosikymmenten ajan myös kotikuntiensa tärkeimpiä poliittisia päätöksentekijöitä

työttömyys ja lomautukset koskettavat nyt jo monia suomalaisia ja tilanne tulee vielä pahenemaan kuinka paljon sitä ei tiedä kukaan

esimerkiksi lähihoitajia ollaan ilmeisesti korvaamassa hoiva avustajilla ja onkin olemassa riski että hoiva avustajat alkavat suorittaa tehtäviä joihin vaadittaisiin vähintään lähihoitajan pätevyys

tältä osin toivoisinkin että viranomaiset kohdistaisivat huomionsa juuri tähän erityiseen riskiryhmään jonka tarkastaminen on loppujen lopuksi viranomaisillekin aika kevyt toimenpide

vuosien myötä sidonnaisuudet vaalirahoittajiin lujittuvat ja kiitollisuudenvelka kasvaa joten tämä keskeisin järjestelmään edelleen jäävä epäkohta tulisi ehdottomasti korjata

arvoisa puhemies

myös ulkomaalaisia hoitajia ja lääkäreitä on paljon palkattu suomeen huolimatta siitä että heillä on usein puutteellinen kielitaito

rakennusteollisuuden edustajat jarruttivat aktiivisesti vuosikausia käännetyn arvonlisäveron käyttöönottoa vaikka aiheesta oli valmistunut hyviä selvityksiä ja esityksiä vuosia aiemmin

tässä tilanteessa moni tarvitsee paitsi yhteiskunnan myös perheen suvun ystävien ja naapurien apua selvitäkseen vaikeiden aikojen yli

toivonkin että nämä selkeät hallituksen esitykseen liittyvät ongelmat myönnettäisiin ja ratkaistaisiin kun esitystä käsitellään perustuslakivaliokunnassa

vaikka ympäristönäkökulma on ollut yksi päätösten taustatekijöistä on selvää että vertailumaiden energiapolitiikan takana ovat vahvasti elinkeino ja talouspoliittiset pyrkimykset

istuva hallitus ministeri kataisen johdolla kuunteli kyllä herkällä korvalla rakennusteollisuuden lobbareiden näkemyksiä mutta sulki samalla korvansa esimerkiksi sakn ja verohallinnon hätähuudoilta

toivon että tarvittavaa yhteisöllisyyttä ja hyvää tahtoa löytyy ja että taantuma nostaa yhteiskunnassa esille pehmeämmät arvot vaikka hallitus ei sellaisia kannatakaan

arvoisa puhemies

näissä kuntayhtymissä on kuitenkin se hyvä puoli että jos joku on kiinnostunut vaikka siitä kuinka siellä on rahaa käytetty kuinka paljon on maksettu palkkaa henkilökunnalle niin kuka tahansa kansalainen voi mennä tutustumaan kuntayhtymän kirjanpitoihin tositteisiin ja toimittajat voivat niitä tutkia

kielitaito on erittäin keskeinen asia silloin kun lääkäri kohtaa potilaan tai hoitaja kohtaa potilaan joten on aika kestämätöntä se että meillä on hoitotyössä näitä ulkomaalaisia jotka eivät hallitse riittävän hyvin suomen kieltä

on aika hämmästyttävää että täällä puhutaan että tulkintamme on se että ei voida polttaa että siis meidän tulkintamme on se

en voi olla pohtimatta josko tämän valikoivan kuulon syynä olisi voinut olla vaaliraha jota rakennusalan toimijat ovat perinteisesti jo vuosikymmenten ajan syytäneet valtaapitäville puolueille ja niiden joukosta vielä tarkasti poimituille ehdokkaille rakennusalalla kun on ollut tapana aina edellyttää hyvää tuottoa kaikelle sijoitetulle pääomalle

viime viikolla kauppalehdessä kerrottiin että jos jokainen suomalainen käyttäisi kuukaudessa yhden euron enemmän kotimaisiin tuotteisiin se merkitsisi vuositasolla lähes tuhatta uutta työpaikkaa

kuinka voi olla mahdollista että kansanedustajat eivät asianomaiselta ympäristöministeriltä saa selkeitä vastauksia mistä se kenkä oikein puristaa

nämä kieliongelmat ovat varmaan tulevaisuudessa vielä kasvamassa joten maahanmuuttajien kielitaitoon ja perehdyttämiseen tulisi kiinnittää nykyistä paljon enemmän huomiota

vertailumaissa on tehty selkeät poliittiset päätökset suunnanmuutoksesta kohti uusia energiateknologioita kuten hajautettu energiajärjestelmä ja uudet tuotantoteknologiat

asia on varsin selkeä yksinkertainen

mutta näissä kunnallisissa osakeyhtiöissä jotka nykyään ovat muotia on se ongelma että kellään ei ole oikeutta tutustua sen osakeyhtiön toimintaan eivät niihin tositteisiin pääse tutustumaan ketkään muut kuin kyseisen kunnallisen osakeyhtiön hallituksen jäsenet ja heillä on vaitiolovelvollisuus he eivät saa kertoa julkisuudessa siitä miten asioita tässä osakeyhtiössä hoidetaan

lisäksi sosiaali ja terveysalan koulutusta tarjotaan englanniksi mikä ei edistä ollenkaan maahanmuuttajien kielitaidon kehittymistä saati sitä että hoitajat jäisivät sitten tulevaisuudessa suomeen töihin

arvoisa puhemies

parin viime vuoden aikana olemme saaneet jatkuvasti uutta tietoa vanhojen puolueiden edustajien vaalirahasotkuista ja varmasti hyvin paljon on vielä piilossa näitä rahoituskanavia sillä julkisuudessa on käsitelty oikeastaan vain sattumalta yhden konkurssiin menneen yksittäisen yrityksen vaalirahalahjoituksia

kotimaisen työllisyyden tukemista ei kuitenkaan voi jättää kuluttajien vastuulle vaan hallitukselta odotetaan tehokkaita toimenpiteitä tämän tilanteen parantamiseksi

vertailumaissa moderni energiapolitiikka nähdään kokonaisvaltaisesti kilpailuetuna sekä talouskasvun ja työpaikkojen lähteenä kun taas suomessa moderni energiapolitiikka on totuttu näkemään kilpailukykyä heikentävänä kustannustekijänä

kun puhutaan näistä normienpurkutalkoista niin on tässä kyllä joitain muitakin ongelmia

arvoisa puhemies

vaikka näin selkeästä asiasta keskustellaan vuosikausia niin jos eivät edes ministerit kykene vastaamaan kysymyksiin niin jotain on pahasti pielessä tässä järjestelmässä

on harmillista että tiedämme jo etukäteen että me jotka vastustamme tätä hanketta tulemme sen äänestyksessä selkeästi häviämään

tämän yhden konkurssin myötä kyseisen yrityksen kirjanpidot ovat tulleet julkisiksi joten siksi saamme tietoomme tästä aiheesta koko ajan lisää yksityiskohtia

eilen täällä salissa käsiteltiin uutta kuntalakiesitystä ja sen yhteydessä ministeri risikko korosti voimakkaasti sitä kuinka kuntien riskinottoa tullaan rajoittamaan tässä uudistuksessa

jo nyt kumpuaa kentältä viestejä siitä että etenkin kolmivuorotyöhön on vaikea saada riittävästi työvoimaa joten ergonomiseen työvuorosuunnitteluun tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota

arvoisa puhemies

toivottavasti harmaan talouden nujertamiseksi esitetyt useat hyvät toimenpiteet toteutetaan pikaisessa aikataulussa sillä tuskin kukaan meistä haluaa rikollisuuden laajempaa levittäytymistä yhteiskuntaamme

arvoisa puhemies

kuluva vuosi on ollut julkisen sektorin talouden kannalta jälleen hyvin haastava kun menot kasvavat nopeammin kuin tulot ja vajeet paikataan ottamalla uutta velkaa

aalto yliopiston teknillisen fysiikan professori peter lund on todennut julkisuudessa kuinka suomessa ei satsata aurinkoenergiaan eikä sitä hyödynnetä

julkisuudessa on ollut useita kertoja esillä esimerkkejä työpaikkakiusaamisesta ja siihen liittyvistä ongelmista jotka ovat paljon suurempia julkisella sektorilla kuin yksityisellä puolella

lukuisissa suomen kunnissa omassa kotikaupungissani porvoossa myös kunnallinen energialaitos on kuntalaisten omistama kruununjalokivi

myös hankalat it järjestelmät syövät jopa useita kymmeniä prosentteja hoitohenkilökunnan työajasta joten hyvää ja ammattitaitoista johtamista ja sitten it hankintojen roolia pitäisi korostaa

on harmillista että samanaikaisesti valtio on ottanut niskoilleen myös muiden maiden talousongelmia ja velkaongelmia

ne on haluttu pitää kunnan ja kuntalaisten omistuksessa ja hyvä näin mutta nytten fennovoiman tapauksessa monien kuntien omistamat energiayhtiöt ovat lähdössä mukaan tähän suunnattomaan riskisijoitukseen ja riski on niin iso että sitä on vaikea euroissa edes arvioida

lundin mielestä on sääli että kaiken mittarina on edelleen melkein puolueesta riippumatta kilowattitunti ja sen hinta raskaalle teollisuudelle

arvoisa puhemies

moni velkarahalla toteutettu investointi olisi hyvin voinut jäädä odottamaan aikoja parempia

lopuksi haluaisin arvoisa puhemies todeta että kannatan edustaja juvosen tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle

nykyisin kuluttajat eivät kuitenkaan välttämättä aina huomaa sitä että esimerkiksi kotimaiset lihatalot voivat käyttää täysin ulkomaisia raaka aineita jotka harvoin pystyvät kilpailemaan suomalaisen raaka aineen kanssa puhtaudesta

olisi voitu pohtia myös vaihtoehtoisia ja halvempia toteuttamistapoja ja ratkaisuja

iso osa kotitalouksistamme maksaa koko ajan mittavia summia suurten sähköyhtiöiden pussiin sen sijaan että heidät otettaisiin osaksi energian tuotantoketjuja ja markkinoita kuten saksassa hän toteaa

niillä on kunnanhallituksen valitsemat hallitukset ja toimitusjohtajat jotka käyttävät täysivaltaisesti päätösvaltaa siinä yhtiössä jota koskee osakeyhtiölaki ei kuntalaki

esimerkiksi eduskunnan peruskorjaushanke olisi mahdollisesti voinut olla sellainen hanke joka ei olisi ollut tällä hetkellä aivan pakollinen kiireellinen ja toteuttamisjärjestyksessä siinä kärjessä

samaten näitä käytetään kunnallisissa ateriapalveluissa päiväkodeissa kouluissa työpaikoilla

muutenkin nämä osakeyhtiöt joita kuntiin on viime vuosina paljon perustettu ovat demokratian kannalta hyvin ongelmallisia sillä pienpuolueet jäävät ilman hallituspaikkoja joissa tietenkin pitäisi teoriassa ja myös käytännössä olla mahdollisimman korkeatasoista osaamista

lihan raaka aine saattaa olla peräisin brasiliasta tai thaimaasta ja kuitenkin kuluttajat ovat hyvin kiinnostuneita siitä että saisivat kotimaista lihaa joka on puhdasta

ehkä olisi voitu odottaa viisi vuotta ed

julkisen sektorin uusiin toimitiloihin on uponnut siis valtavia määriä rahaa on ne sitten toteutettu omiin taseisiin tai hankittu vuokraamalla ulkopuolisilta kiinteistösijoittajilta

sen tähden edelleen haluan korostaa sitä että näissä merkinnöissä jatkossa myös pakaste elintarvikkeissa tulisi selkeästi olla tämä alkuperämaa aina näkyvissä

kun vuokratiloista joudutaan maksamaan markkinahintaisia pääoma ja käyttövuokria kiinteistöjen omistajille joudutaan hallinnon sisällä usein pysyttelemään talousarvioiden raamien sisällä jolloin toimitilojen kustannuksia joudutaan rahoittamaan tinkimällä muista kuluista

helmikuussa julkaistiin kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla niin sanottu professorityöryhmän raportti jossa lasketaan työllisyysmahdollisuuksia suomellekin

porvoossa esimerkiksi porvoon energia on rkpn hallussa oleva osakeyhtiö vuokra asunto osakeyhtiö on sosialidemokraateilla ja elinkeinoyhtiöt ovat kokoomuksen hallussa

osakeyhtiön toimitusjohtaja ja hallitus yhdessä päättävät sen mitä he haluavat kertoa tämän yhtiön päätöksenteosta ja pääsääntöisesti siitä päätöksenteosta ei juuri tietoa heru kuntalaisille koska vedotaan liikesalaisuuksiin

työttömyys on meillä hyvin korkealla tasolla ja sen takia me tarvitsemme kipeästi uusia työpaikkoja

tässä fennovoiman tapauksessa monet kunnat lähtevät mukaan tietoisina tai sitten tietämättä riskeistä jotka liittyvät tähän fennovoiman hankkeeseen

kun valtion tuottavuusohjelmaa jatketaan edelleen väkisin vaikka virastoissa työt eivät kuitenkaan vähene aiheuttavat henkilöstökulujen supistamiset suuria ongelmia kun asiakirjapinot pitäisi saada esimerkiksi tuomioistuimissa nykyistä nopeammalla tahdilla eteenpäin

mielestäni on täysin vastuutonta että kuntalaisten varallisuutta merkittävässä määrin laitetaan tällaiseen riskisijoitukseen

poliisin syyttäjän ja tuomioistuinten määrärahat olisikin turvattava nykyistä paremmin jotta emme jatkuvasti saisi uusia huomautuksia euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta siitä kuinka asioiden käsittelyajat vaarantavat suomen kansalaisten oikeuksien toteutumista

hallituksen esityksen mukainen suomen asianajajaliiton valvontayksikölle ja valvontalautakunnalle esitetty valvonta ja kurinpitotoimivalta luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvojana ei perussuomalaisten mielestä vastaa puolueettoman ja riippumattoman viranomaisvalvonnan vaatimuksia

mutta kuinka toimii hallitus